onko todella niin että nyt hallitus on hyväksymässä vasemmistopuolueidenkin tuella ratkaisua jossa toisen kerran käydään kaikkein köyhimpien ja sairaimpien kukkarolla matkakorvausten osalta

mutta sitten on lukuisa määrä kysymyksiä joihin koen että tämä esitetty rakennemalli tämä työryhmän pohjalta hallituksen valitsema malli ei kuitenkaan kykene vastaamaan

samanaikaisesti siis tuetaan yrityksiä ja rikkaimpia mutta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yhteiskunnan perustuki matkakorvaus kelan kautta on taas leikkauksien listalla

onko kaikille vastaus aina ja vain vahva peruskunta tässä kaksiportaisessa mallissa vai voiko perusterveydenhuollon järjestämistaho olla jatkossakin nyt monin paikoin toimiva yhteistoiminta aluemalli

muitakin kansalaisen kukkarolle käyviä päätöksiä olisi helppo listata sähköverosta kulutusveroihin asuntolainojen korkovähennysoikeuteen mutta sittenkin se haavoittuvin osa joka ikään kuin hoitaa nyt ne hallituksen tekemättä jättämät päätökset on kunnat ja kuntien vaikea taloustilanne jota eivät ainakaan valtionosuusleikkaukset helpota

yksi on jo aiemmin täällä esille noussut ja esille ottamani tietohallinnon ja ict puolen kokonaisuus josta tarkastusvaliokunnan raportti oli kyllä surullinen kertoma

onhan varmistettu että jos tällaisiin rakenteisiin päädytään yhdistämiseen tavalla tai toisella kyllä keskustankin malli lähtee vahvasta yhteistyöstä nimenomaan ei pelkästään yksittäisistä vahvoista kunnista vaan yhteistyöstä tietojärjestelmät kykenevät keskustelemaan keskenään

jos hankkeeseen ei varata riittävästi rahaa ja resursseja ne toimivat irrallisina ja vailla valtion tiukkaa ohjausta niin on varmaa että homma saadaan vielä enemmän sekaisin kuin se nyt on

miten käy henkilöstön saatavuuden

muodostuuko kahden kerroksen väkeä erilaista kiinnostavuutta eri alueilla ja myös järjestelmän sisällä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä

on iso osa suomalaisia jotka käytännössä sitten näitä hallinnon rakenteiden uudistuksia arjessaan toteuttavat hoitajina lääkäreinä ja muuna terveydenhuollon henkilöstönä

minusta tätä kysymystä joka liittyy henkilöstöön ei ole ehkä vielä sivuttu tarpeeksi mutta jonkin verran päivän keskustelussa vilauteltiin yhteistä huolta tämän yksityisen ja julkisen rakenteen muutoksesta

minusta on aivan välttämätöntä että tämä malli jota lähdetään edistämään ja johonka keskusta on tarjonnut oman vaihtoehtonsa kykenee vastaamaan siihen murheeseen ja täysin käsistä riistäytyneeseen tilanteeseen mikä liittyy yksityisten palveluntarjoajien tuotantoon ja siihen vähäiseen sitoutumiseen mikä kuntatasolla tai yksittäisellä terveydenhuollon yksiköllä on jos palveluntarjoaja on pelkästään bisnespohjalta mukana

ehkä kaikkein isoimmat murheet mitkä ter veydenhuoltoon liittyvät ovat tunnetut faktat heikkenevästä huoltosuhteesta ja terveyseroista alueiden välillä ja sosioekonominen eriarvoistuminen joka on jatkunut vuosikymmeniä ja niihin tämän pitäisi ennen muuta vastata

toivonkin että tätä keskustelua voidaan jatkaa valiokunnassa johon ymmärtääkseni sosiaali ja terveysministeriön molemmat ministerit ovat saaneet kutsun jos asiat täällä talossa siihen malliin etenevät että keskustelua tästä voidaan jatkaa

arvoisa puhemies

on merkillepantavaa ja iloista huomata että keskustelussa kuntarajoista olemme päässeet siirtymään vähitellen myös keskusteluun niistä oleellisimmista asioista joista oletan ja toivon että myös hallituksen uudistus vaikka se kyseenalainen onkin lähtökohdiltaan paneutuu erityisesti nyt sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämiseen rakenteisiin ja sen pitäisi paneutua entistä enemmän myös vielä sosiaali ja terveyspalvelujen rahoitukseen

oli erittäin tärkeää että pääsimme myös valiokuntatasolla käsittelemään tätä hallituksen tiedonantoa kuntauudistuksesta ja erityisesti tätä linjattua ratkaisua sosiaali ja terveyspalveluiden rakenteista tai ei ehkä niinkään vielä linjattua ratkaisua mutta sanotaan pääpiirteitä jotka tosin kyllä valitettavasti jättävät vielä aivan liian monia asioita auki ja ehkä hämmentävät entisestään tätä soppaa joka hallitusohjelmassa on tälle sektorille keitetty

siitäkin on vain valitettavasti todettava että niihin kysymyksiin joita keskustan valiokuntaryhmä jätti eriävänä mielipiteenään emme kuulemisissa saaneet vastausta

kaiken kaikkiaan tiedonanto ei riittävällä tavalla vastaa erityisesti sosiaali ja terveyspalvelujen osalta niihin ikääntymisen tuomiin paineisiin joita suomalaisissa kunnissa kohdataan

se ei vastaa riittävästi mielestämme siihen vakavaan tosiasiaan terveyseroihin ihmisten sosioekonomisen aseman perusteella aiheutuviin terveyseroihin mutta ei myöskään vahvoihin alueitten välisiin terveyseroihin vaikkapa idän ja lännen välillä ja kuten jo aiemmin viittasin rahoitukseen liittyvät ongelmat eivät kuulu osana tähän hallituksen kokonaisesitykseen

kuten sanottua miten tehty ratkaisu lisää ikääntyvien ihmisten palvelujen paranemista ja niiden viemistä kotiin on hyvä linjaus ja uskon että nauttii yksimielisyyttä ajatus siitä että voisimme murtaa ja purkaa laitosvaltaisen asetelmamme vanhustenhoidossa siirtyä kotona toteutettavaan hoitoon mutta siihen tämä ratkaisu suuressa kuvassa ei ole vastaamassa

se ei myöskään vastaa siihen yhteiseen huoleemme lasten ja nuorten syrjäytymisestä miten palveluiden paraneminen toteutuisi käytännössä vaikkapa sosiaalipuolella

yksi näkökulma jonka aina juhlapuheissa muistamme mutta joka ei tule todeksi liittyy siihen miten tämä hallinnollinen ratkaisu tukisi terveyden edistämistä tai ennalta ehkäisevää työtä jonka niin kovin mielellämme puheissa aina muistamme

lisäksi olemme varmasti yhtä mieltä siitä että perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja siirrettävä painopistettä sinne suuntaan ja luovuttava ajatuksesta jossa erikoissairaanhoidon kontolle on siirretty asioita jotka pitäisi paremminkin hoitaa perusterveydenhuollossa

siis ovatko nykyiset rakenteet ne jotka toimivat ja monet niistä toimivat kelvollisia osana tätä sote ratkaisua ja sen rakenteiden uudistusta vai ajetaanko tilanteita väen väkisin kohti vahvoja peruskuntia

miten ylipäätään ottaen ratkaistaan tämä kansalaistenkin mieliä askarruttava yksityisen ja julkisen välinen tehtävänjako ja yksityisen puolen tuleminen terveydenhuollon sektorille

kun todellisuus ei ole niin ruusuinen kuin hallitus kuvittelee niin minkälaista ohjausvaltaa tai pakkoa tultaisiin käyttämään niissä tilanteissa joissa ei synny lainsäädännön mukaisia ratkaisuja automaattisesti

vielä viimeisenä tämä valmistelutyölle osoitettu aika tuntuu riittämättömältä ja esiin nostettu uudistus vaikuttaa hätäiseltä

tämä lapsilisien indeksisidonnaisuus on nyt teema jossa kannattaa käydä asia läpi vähän kauempaa ensinnäkin siksi että tässä salissa ei taida juurikaan olla puolueita jotka olisivat vailla todistustaakkaa tämän asian tiimoilta

tämä todetaan myös valiokunnan mietinnössä jossa kerrotaan että lapsilisät olivat pitkään etuus joka ei ollut laisinkaan indeksiin sidottu

sitten tuli stubbin hallitus jonka tehtäviin tai kataisen ja stubbin hallituksen rajamailla kuului lapsilisän leikkaaminen

no sitten päätettiin lisäksi laatia siihen yhteyteen verovähennysjärjestelmä joka kyllä täällä hyvin mainittiin korjasi pienituloisten osalta hyvin monimutkaisella ja kalliilla verotuksen operaatiolla tätä tasoitusta leikkauksen osalta mutta ei tehnyt sitä kaikkein pienituloisimpien osalta joilla ei tuloja käytännössä ole

samalla haluan olla tyytyväinen siihen kun hallituspuolueen edustajana ei näitä kaikkia päätöksiä ole hirmuisen helppo täällä puolustaa mutta sen teen jotta talous tasapainottuisi tulevien sukupolvien tähden ja haluan kuitenkin muistuttaa siitä että tämä hallitus teki osaltaan arvovalinnan ja poikkesi edellisen hallituksen arvovalinnasta että me emme ole tehneet suoranaista tasoleikkausta lapsilisiin

meitä voi syyttää monesta asiasta mutta tässä asiassa lapsilisissä me päädyimme säilyttämään tämän universaalin oikeuden joka on ainutlaatuinen osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää oli sitten kysymyksessä minkälainen perhe tahansa

mutta niin kuin todettua tämä indeksien suhtautuminen lapsilisiin ja eri puolueiden toiminta eri hallituskausilla ei ole kaiken kaikkiaankaan ollut erityisen johdonmukaista ja siksi tämä järjestelmä on ollut poikkeuksellisen vaikeasti ennustettava

arvoisa puhemies

kiitos ministerille siitä että aiemmassa puheenvuorossanne tuossa äsken totesitte ja kerroitte ja avasitte sitä hallitusohjelman kirjausta jota keskustalaiset edustajat ovat täällä jo viime syksyn aikana useampaan otteeseen toivoneet avattavaksi

tietysti haluamme nyt varmistaa ja uskomme että sosiaali ja terveysministeriön puolella asiaan löytyy tahtoa mutta miten ministeri arvelette nyt lähestyvän kehysriihen osalta onko mahdollista todennäköistä että tämä osittaisen hoitorahan laajennus ja siihen tarvittavat taloudelliset panokset todella toteutuvat kehysriihessä

lisäksi päivän puheenvuoroon täydennykseksi vielä muutamia kysymyksiä tai kohtia jotka mielestäni jäivät tämän sinänsä ansiokkaan ja laajan keskustelun jälkeen vielä epäselviksi

jos kotihoidon tuki jää ikään kuin irralleen muusta varhaiskasvatuksesta sosiaali ja terveysministeriöön niin silloin mielestäni se tarkoittaa että sitä ei mielletä osana varhaiskasvatusta siinä määrin kuin muuta päivähoitoa ja tässä haluaisin kuulla hallituksen linjauksen

kunnille uudet velvoitteet ilman osoitettuja kohdennettuja kenties jopa korvamerkittyjä rahoja tähän tuskin mitään tulee toteutumaan

se on yksittäinen viesti uskoisin että monilta meistä edustajista kuntien tasolta perheiden tasolta kysytään miten lapsiperheitä voitaisiin matalan kynnyksen palveluilla auttaa heidän arkeaan helpottaa niin että lastensuojelu ei ole se ensimmäinen taho joka perheen avuksi tulee

suorastaan ihmeiden päiväksi se taisi maalautua pääministerin puheissa päiväksi jolloin kaikki salaisuudet ratkeavat mutta liian vähälle huomiolle jäi että uutisspekulaatioissa tämän kotihoidon tuen leikkauksen ohella on ollut myös sosiaaliturvan perusturvaetuuksien osaltaan myös kuntien valtionosuuksien indeksisidonnaisuuden jäädyttäminen

te harkitsette ilmeisesti erilaisten sosiaalietuuksien indeksikorotusten jäädyttämistä kuten todettua ja suomeksi tämä tarkoittaa tietysti sitä että köyhät tulevat köyhtymään entisestään ja inflaatio pääsee syömään etuuksien ostovoimaa

ja kuten todettua tämä koskettaa nyt myös siis kuntien valtionosuuksia mahdollisesti mikä tarkoittaa suoraan leikkauksia peruspalveluihin lapsiperheille päivähoitopaikkoihin kouluihin ja terveyspalveluihin

tämä on sinällään merkittävä asia että viime hallituskaudella tehtiin hartiavoimin töitä näiden etuuksien sitomisesta indeksiin pienimpien äitiys isyys vanhempain ja sairauspäivärahojen tason hilaamisesta kohti työttömyysturvaa

nyt tämä kuilu on taas revitty auki ja indeksien jäädyttäminen hankaloittaisi kaikkein köyhimpien asemaa entisestään

arvoisa puhemies

minä ymmärrän hyvin näkemyserot ideologiset tai poliittisesta asetelmasta johtuvat eroavaisuudet liittyen näihin hallituksen säästöpäätöksiin ja minusta esimerkiksi edellinen keskustelu joka täällä pitkäsanaisesti käytiin oli selvästi sellainen jossa meillä oli näkemyseroja puolueiden välillä

mutta tässä kysymyksessä minun on hirvittävän vaikea ymmärtää sosialidemokraatteja ja muita viime kauden hallituspuolueita jotka täällä käyvät kertomaan kuinka nyt lapsiperheköyhyys lisääntyy kun te viime kaudella olitte valmiita tekemään suoranaisen taso leikkauksen

tämä ei ole ollut parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa eikä lapsilähtöistä politiikkaa oikein keneltäkään hallitukselta tällä eikä viime kaudella liittyen näihin lapsilisiin ja sen takia minusta on hieman ongelmallista että täällä sosialidemokraatit nyt kertovat

kyllä varmasti on lähtökohtaisesti juuri näin että tällä kaudella taloon tulleena edustajana te kommentoitte tilannetta tästä hetkestä käsin mutta viime kaudella puhuttiin aivan samoista suomalaisista perheistä kuin puhutaan tällä kaudella aivan samoista lapsilisien saajista riippumatta siitä keitä täällä salissa on

niin kuin totesin ja yritin hyvin nöyrästi kuvata tämä ei ole hallituspuolueen edustajalle helppo päätös juuri siksi että tähän lapsilisien indeksisidonnaisuuteen on liittynyt erityistä epäloogisuutta

myöskin kuva valtiontaloudesta on synkentynyt sitten viime vuosien aikoina jolloin näitä päätöksiä on tehty ja lisäksi jos tätä jollain pitää yrittää perustella niin näen tämän linjassa laajempaan indeksien jäädyttämiseen joka on nyt iso valtiontalouteen liittyvä ratkaisu muissakin sosiaaliturvaetuuksissa kuin yksin lapsilisissä

olette luvanneet hallitusohjelmassa varhaiskasvatuslain